eläkeuudistus vaatii useita samaan aikaan vaikuttavia toimia työelämässä

pitää löytyä kestävä tapa rahoittaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen palvelut

eli siellä toimii paremminkin se sanktio mitä tapahtuu jos minä lennän vaarannan muiden hengen mutta myöskin se sanktio että lähtee lupakirja

yksituumaisuus konsensus ei ole vanhanaikainen tavoite ulko ja turvallisuuspolitiikassa

hallitus ei lähtenyt vetämään takaisin hyviä päätöksiään työttömyysturvan toimeentulotuen ja asumistuen korotuksista

näin saadaan järjestys rajalle ja sen jälkeen sitten näiltä leireiltä ykn pakolaisjärjestön johdolla otetaan hallitusti ihmisiä

kyllä sdpn varjobudjetissa on nämä kaksi keinoa sisällä

minun mielestäni tämä näkökulma voisi olla myöskin täällä veneilyssä että sanktio on sen verran suuri että se menee sen kiinnijäämisriskin edelle

on otettava aidosti käyttöön ikäjohtaminen ja ikäohjelmat

suurta viisautta on vahvistaa työttömiksi jäävien asemaa ja tehdä mahdolliseksi työn vastaanottaminen ilman että heti menettää työttömyystuen tai asumistuen

keskusta korostaa turvallisuuspoliittisen vakauden merkitystä pohjolan ja itämeren alueella

uskon todellakin näin että käänne on nyt tapahtumassa mutta me tarvitsemme vielä lisää toimia siihen että tuo työllisyyskehityksen käänne tapahtuu

olen valmis vakavasti miettimään tätä lintilän ehdotusta

mutta tällä hetkellä meidän täytyy hoitaa sen lisäksi myöskin tämä akuutti kriisi joka johtuu siitä että eun rajat ovat vuotaneet ja ihmisiä on yli miljoona liikkeellä

vakauden osina ovat olleet suomen pitkäjänteinen ja maltillinen ulko ja turvallisuuspoliittinen linja eri maiden omat turvallisuuspoliittiset ratkaisut suomen ja ruotsin sotilaallinen liittoutumattomuus eu jäsenyytemme ja aiemmin myös venäjän ennustettava kehitys

työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuus on osoitus siitä että tämä hallitus kykenee vaikeassakin taloustilanteessa parantamaan tuhansien pienituloisten asemaa

arvoisa puhemies

ilman muuta lähdemme siitä että kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeussopimuksia noudatetaan totta kai emmehän me nyt eurooppalaisena arvoyhteisönä voi toimia niiden vastaisesti

asiantuntija arvioiden mukaan keskimääräinen hintalappu olisi kolmesta viiteen miljoonaa euroa vuodessa joten hintalappu on selkeästi pienempi kuin esittämässänne mallissa

mutta kyllä olen keskustellut kollegoideni kanssa juuri tämänsuuntaisista toimista joilla vahvistamme läsnäoloa euna sitten siellä kriisialueiden lähellä sillä tavalla että siellä inhimillisissä olosuhteissa ihmiset pystyisivät odottamaan turvapaikkapäätöksiä

ensinnäkin koulutuksen osuus herättää vielä paljon kysymyksiä

hallitus on pitänyt huolta myös lasten edusta

mutta tässä joudutaan tekemään nyt koviakin toimia että saadaan rajalle järjestys ja näille ihmisille jotka pakenevat sotaa inhimilliset olosuhteet joista sitten heitä voidaan uudelleen sijoittaa

venäjän käyttäytymisen muutos on häirinnyt vakautta

erot ovat sekä sosiaaliryhmien että alueiden välisiä

mekaanisten rakenneratkaisujen sijaan tarvitaan selkeä ohjelma siitä miten koteja ja kouluja voidaan tukea lapsen ensimmäisinä vuosina jotta turvattaisiin perusta jolle myöhempi koulutus ja elämä voi rakentua

suomi on toiminut ja toimii yhteisessä eu rintamassa mutta samalla haluamme korostaa kahdenvälisen dialogin merkitystä kaikkien naapureiden kanssa

toinen asia on vanhustenhoito

isot asiat eivät saa jäädä pienempien jalkoihin

on tärkeää panostaa iäkkäiden avo ja kotipalveluihin kuntoutukseen perhehoitoon palveluasumiseen hoiva ja ryhmäkoteihin sekä omaishoitoon

arvoisa pääministeri teidän tulisi joka aamu miettiä mitä voitte tehdä sen eteen että teollisuuden kilpailukyky paranee ja suomalaisille saadaan työtä työurat jatkuvat työtuntien määrä kansantaloudessa kasvaa sote uudistus saadaan maaliin julkisen talouden tuottavuus paranee turhasta byrokratiasta ja kansakunnan ketteryyttä haittaavasta normistosta luovutaan ja miten varmistatte että ketään suomalaista ei jätetä

ukrainan kriisi on pitkittynyt ja laajentunut ja sen vaikutukset heijastuvat yhä laajemmalle turvallisuuteen ja talouteen

arvoisa puhemies

lapsen oikeuksia puolustetaan myös kotioloissa kun kotihoidon tuki kohdennetaan molemmille vanhemmille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

euroopan unionin samoin kuin euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön on pyrittävä olemaan aktiivinen ja aloitteellinen kriisin laukaisemiseksi

olemme rakentaneet keskinäisen luottamuksen tilalle tiukasti säännellyn ja normitetun yhteiskunnan

näin vaativaa ja raskasta hoivatyötä tekevät omaishoitajat saisivat ansaitsemansa korvauksen ja tulisivat keskenään tasavertaiseen asemaan

on tietysti syytä toivoa että tyydyttävä ratkaisu ukrainan kriisiin löytyisi nopeasti ja pakotteet voitaisiin purkaa molemmin puolin

venäjä toimii selkeästi kansainvälisen oikeuden vastaisesti eikä sitä voida hyväksyä

edustaja soinille voisin todeta että kyllä vinkit ovat edelleenkin käytössä jos ne johtavat tähän että valuvikoja korjataan ja saadaan asioita eteenpäin ja oikeaan suuntaan

me tarvitsemme niitä toimia jotka luovat työpaikkoja ja me tarvitsemme myöskin aktiivisia työllistämistoimia erityisesti osatyökykyisille ja niin edespäin

tässä on yhteinen mekanismi jossa valvotaan joka ikistä projektia ja hanketta yhdessä

työnantajien nuivan suhtautumisen vuoksi monilla isillä on ollut vaikeuksia käytännössä pitää perhevapaitaan

tapaamani sairaanhoitaja kertoi työpäivänsä koostuvan raportoinnista tilastoinnista ja päällekkäisistä tehtävistä joista hän haluaisi eroon ja keskittyä potilaiden hoitamiseen

arvoisa puhemies

kataisen hallituksen rakennepaketti on keskeneräinen ja sirpaleinen

ne osuvat suomessakin sattumanvaraisesti yrittäjiin yksityishenkilöihin ja ammatinharjoittajiin joilla ei ole ollut mitään roolia kriisin syntymisen kanssa

työttömyyden kasvun pysähtymistä tarkoitin

ne rahat eivät mene turkille vaan ne menevät turkissa oleville syyrialaisille pakolaisille ja näiden leirien olosuhteiden parantamiseen

mutta olisin palannut vielä tähän edustaja kalmarin kysymykseen jota ilmeisesti pääministeri ei ymmärtänyt oikein

hallitus on epäonnistunut keskeisissä talous ja työllisyyspolitiikan tavoitteissaan

venäjän uudelleen kiihtynyt sotilaallinen toiminta itä ukrainassa kertoo että aiemmat pyrkimykset konfliktin hillitsemiseksi eivät syystä tai toisesta ole tuottaneet tulosta

voin kertoa edustaja sipilälle että tarkoituksena on myös selvittää vanhempainvapaiden kustannusten tasausta joka on ollut meidän pitkäaikainen tavoitteemme ja toivottavasti nyt etenee

eilen rovaniemellä tapaamani kunnanjohtaja kertoi että kunnan työntekijöiden aika kuluu yhä enemmän ja enemmän eri lakeihin perustuvien suunnitelmien ja raporttien tekemiseen

arvoisa puhemies

meillä oli viisikohtainen tavoite helmikuussa asetettu tänne neuvotteluihin

sanoitte että tämä nyt tänä päivänä tehty ratkaisu tuo myöskin helpotusta henkilöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden välisen verokuilun kasvamiseen

no sitten mitä tulee siihen että kun joku raja on kiinni mutta juurisyyt eivät poistu niin kuin ulkoministeri totesi niin totta kai paine sitten siirtyy jonnekin muualle

mutta hallitus tulee laittamaan tämän kuntoon eri tavalla kuin aikaisemmin on totuttu ei sillä tavalla että valtion budjetista laitetaan aina rahaa vaan me löydämme tähän ratkaisun joka on asiakkaan kannalta parempi tai yhtä hyvä ratkaisu kuin nykyinen

hallituksen rakennepaketista puuttuvat ratkaisut kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi

velaksi elämisen pelko ja ongelmien siirtäminen seuraavien sukupolvien maksettavaksi ja ratkottavaksi on yhtäkkiä tipotiessään

taisteluvaiheen tasaantuminen ja uudet diplomaattiset avaukset lisäsivät jo toiveikkuutta joka taas viime päivinä on karissut

pienituloisten naisten toimeentuloa ja siirtymistä työmarkkinoille helpottaa se että vasemmiston vaatimuksesta puolison tulot eivät enää pienennä työmarkkinatukea

tämän johdosta eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

nämä yhteiskunnan palvelijat haluaisivat mieluummin uudistaa ja kehittää ihmisten peruspalveluita

tasavallan presidentti korosti uudenvuodenpuheessaan aktiivista vakauspolitiikkaa jonka elementit mielestämme vastaavat hyvin keskustan pitkäaikaista linjaa

voi olla että vielä vaarallisempi reitti esimerkiksi libyasta italiaan avautuu joten kyllä tässä kaiken avaimena on tietenkin se että nämä juurisyyt saadaan poistettua saadaan tulitauko pitämään saadaan humanitäärinen apu perille

pääomaverotuksen progressiivisuus kiristyy mikä vaikuttaa nimenomaan henkilöyhtiöiden verotukseen ja kun osakeyhtiöiden alentuu niin tämä gäppi kasvaa

lauantaina tapaamani yksin yrittävä palkkaisi itselleen työntekijän mutta koki sen mukanaan tuoman byrokratian liian raskaaksi ja kertoi mieluummin jatkavansa yksin

hallituksen toimintakulttuurissa palattiin ennen juhannusta vanhaan jakopolitiikkaan ja yhä kasvavan velanoton aikaan

suomen on vahvistettava omaa puolustuskykyä ja maanpuolustuksen fundamenteista on pidettävä kiinni

itse olen päätynyt siihen että kyse ei ole vain ukrainan kriisistä vaan myös pidemmän aikavälin epäonnistumisista

suomi on jo nyt ehkä euroopan osakeyhtiöistynein maa ja tämä ehkä vie sitä kehitystä edelleen siihen suuntaan

näissä kaikista muista päästiin sopimukseen keskusjärjestöjen kanssa paitsi työajoista ja palkoista ei päästy sillä riman tasolla minkä hallitus oli asettanut

sen lisäksi me julkistimme yrittäjyys ja työllisyyspaketin joka kuroo tuosta jäljellä olevasta noin puolestatoista prosenttiyksiköstä osan

viime viikolla kävin lääkärissä ja lääkäri valitteli sitä että vastaanottoajasta meni puolet huonosti toimivan tietojärjestelmän kourissa

syyrian yhteydessä keskusteltiin myöskin siitä että nyt pitäisi saada turvallisia vyöhykkeitä joissa ihmiset voivat turvallisesti olla syyriassa ja apua annetaan sinne

kunnilla puolestaan on keskeinen rooli huolehtia päivähoitopaikkojen riittävyydestä

puolustusyhteistyötä ruotsin kanssa syvennetään ja naton rauhankumppanuutta kehitetään mutta nato jäsenyyden hakeminen ei ole ajankohtaista

yksi kylmän sodan jälkeisiä tragedioita on se että venäjän integroiminen taloudellisesti ja poliittisesti muun euroopan ja lännen kanssa ei ole onnistunut

miljardilla pitää saada enemmän muutosta ja pitkäaikaisia työpaikkoja aikaiseksi

edelliset esimerkit kertovat siitä mistä tuottavuuden parantamisessa ja byrokratian karsimisessa on oikeasti kyse

ja nyt sain tietoa taitaa loppua aika mutta voin vastata jos vielä tulee kysymyksiä että mihin on päästy

arvoisa puhemies

emme silti myöskään väheksy hallitusohjelman kahta muuta painopistettä

samaan aikaan venäjä on viestinyt lännen asennetta liian ylimieliseksi

toivottavaa olisi että venäjä palaisi demokratisoitumisen tielle ja se kunnioittaisi oikeusvaltion periaatteita mutta myös toisenlaisiin kehityskulkuihin on varauduttava

arvoisa puhemies

kyllä meidän kaikkien tavoitteena on se että meidän ei tarvitsisi tehdä säästöjä vaan että me pääsisimme siihen tilanteeseen että suomen valtion ja julkinen talous on kestävällä pohjalla

talouden tasapainottaminen sekä kestävän kasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn luominen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa

nyt päätettiin rakentaa yhteen kaupunkiin kalliit ja vanhanaikaiset kiskot kun samalla rahalla voitaisiin saada kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin biokaasuun tai sähköön perustuva puhdas joukkoliikenne

tässä jokainen työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija

ukrainan kannalta tilanne on erittäin haasteellinen

sekä sisäiset että ulkoiset ongelmat uhkaavat maata vakavasti

ilmoituksen täyttäminen oli helppoa ja sen saattoi tehdä kätevästi sähköisesti

se tulee kestävälle pohjalle vain sitä kautta että suomalaisen työn kilpailukyky palautetaan pääsemme talouskasvuun sitä kautta työllisyys pienenee ja tämä on se oikea terve tie

venäjän talouden tilanne huononee nopeasti

mutta yksi kohta tuossa vaalirahailmoituksessa kuitenkin vaivasi

pisara radan vaihtoehtona pitäisi harkita helsingin raideliikenteen ruuhkan purkamista laajentamalla ratapihaa

inhimillinen hätä on suurta

moni meistä rahoitti kampanjaansa myymällä kampanjatuotteita